voi olla että jonkun muun periaatteellinen asia on toisenlainen mutta ei pidä väheksyä myöskään sitä periaatteellista näkökulmaa joka esimerkiksi itselläni tässä esittelypuheenvuorossa oli

kun täällä sanotaan että laittomasti maassa oleskeleville nyt tehdään tällaista erityislainsäädäntöä se varmasti pitää osaltaan paikkansa mutta on hyvä huomata että nämä ihmiset ovat meillä täällä laittomasti jo tänä päivänä ja pidän erikoisena sitä että me jättäisimme hädässä ole vien lasten asian hoitamatta

se ei aina ole päivystysluontoinen asia joka lapselle saattaa tulla

arvoisa puhemies

tämä nimien määrä mielestäni osoittaa paitsi edustajan sinnikkyyttä myös sitä että me kollegat olemme tunnustaneet tämän asian tärkeyden ja sen että siihen tulee jollakin tavalla myös täällä suomessa puuttua

se on se että näitä asioita ei käsitellä vain täällä suomessa vaan myöskin monilla kansainvälisillä foorumeilla muun muassa euroopan neuvostossa jossa tämä erityisesti naisiin kohdistuva väkivalta on ollut jo vuosia ja vuosia esillä

on saatu aikaan euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumista ja ehkäisemistä koskeva yleissopimus

tällä sopimuksella pyritään puuttumaan juuri tähän erittäin vakavaan ilmiöön ja haluan tässä todeta että myös tämä edustaja viitamiehen aloite vainoamisesta on osa tätä sopimusta

niin kuin täällä on jo kuvattu nämä tunnusmerkit ovat hyvin laaja alaisia ja aiheuttavat monenlaisia ongelmia kyseiselle henkilölle ja sitten näiden ongelmien kautta myös yhteiskuntaan ylipäätään

se mikä minusta on hälyttävää tuon seminaarinkin näkökulmasta on se että näihin vainoamistapauksiin liittyy poikkeuksellisen suuri riski myöskin väkivallantekoihin

oli hälyttävä tieto että eräiden tietojen valossa joka viidenteen vainoamistapaukseen liittyy väkivaltaa

arvoisa puhemies

pari kommenttia

virtasenkin esille nostamaan asiaan kyllä totean että ei tämä minusta munkkilatinalta kuulosta kun sanotaan että on ilmeistä että joidenkin toimijayhteisöjen yhteiskuntavastuuta voi luonnehtia selvästi toisia korkeammaksi

olen todella iloinen että suomi on allekirjoittanut tämän yleissopimuksen joka yleissopimus velvoittaa kaikkia jäsenmaita jotka sen allekirjoittavat ja tätä yleissopimuksen toimeenpanoa sitten myös seurataan

sitähän siinä juuri tarkoitetaan

toisten yhteiskuntavastuu on korkeampi kuin toisten ja tätä meidän on nyt tarkasteltava tässä työssä johon olemme ministeri vapaavuoren kutsuneet kuultavaksi

prosessi etenee nyt sillä tavalla että myös eduskunta saa sitten aikanaan tämänkin sopimuksen ratifioitavakseen eli siinä yhteydessä

ettää myös estämään viimeistään siinä yhteydessä luulen että tämä edustaja viitamiehen tärkeä aloite tulee tavalla tai toisella noteeratuksi ja toivon että se saadaan osaksi suomalaista lainsäädäntöä

virtasen huolenaiheen siitä mitä tapahtuu jos sallitaan tällaisten omistusjärjestelyjen aiheuttaa edes ajatuksen semmoisesta riskistä että nämä rahat valuvat jonnekin muualle

se miksi emme nyt sitä tähän lain kokonaisuuteen ottaneet johtuu kyllä myös eduskunnan aika runsaasta työtilanteesta ja valiokunnan runsaasta työtilanteesta

halusimme että tämä ei jää meidän työpöydillämme olevien suurten pinojen alle odottelemaan vaan että nämä uudistukset saadaan mahdollisimman pian voimaan

molemmat ovat asumisoikeusasukkaiden kirjoittamia joissa he ovat täysin eri mieltä siitä mikä on tämän lainsäädännön merkitys asukkaille

mutta tietenkin meillä on lupa odottaa että tällä vaikutusta on

tämä on kyllä eduskuntaurani kummallisin keskustelu kun tässä nyt joudutaan tätä aikataulua tällä tavoin vekslaamaan mutta olen virkamatkalla ensi viikolla ja sen vuoksi tuo ensi tiistai ei käy mutta olen tämän viikon kyllä huomista lukuun ottamatta paikalla että torstaina jos on mahdollista esimerkiksi kyselytunnin jälkeen niin olen käytettävissä

en ainakaan itse pysty millään tavalla ajattelemaan että puolustusvoimat olisi täysin oma saarekkeensa jotenkin muusta yhteiskunnasta ja valtion toiminnasta erillinen kohde

lisäksi on pidettävä mielessä se että tämä rakenneuudistusosuus on ollut tiedossa tässäkin talossa jo hyvin pitkään

jo aiemmissa selonteoissa tästä asiasta on keskusteltu ja linjauksia tehty

itselläni ei ole mitään syytä epäillä etteikö puolustusvoimat kykene asiantuntemuksellaan laatimaan tällaista uudistusta puolustusvoimien näkökulman kannalta

uskon kyllä että tässä on ihan aidosti tehty kaikki se voitava mitä on tässä tilanteessa tehtävissä

kuitenkin haluan kritisoida tässä näitä valittuja menettelytapoja ja tietenkin omakohtaisesti tunnemme keski suomessa tämän iskun koska pieni maakunta kantaa nyt kahden varuskunnan lakkautuksen kun niin keuruun pioneerirykmentti kuin hallin ilmavoimien teknillinen koulu lakkautetaan

minusta olisi ollut järkevää tehdä selonteko ensin tuoda nämä strategiset valinnat tänne eduskunnan käsittelyyn koska mielestäni juuri eduskunnalla olisi ollut oikeus keskustella esimerkiksi siitä mikä on materiaalihankintojen ja varsinaisen toiminnan välinen suhde

tämä on iso valinta nyt se ikään kuin tehdään tämän rakenneuudistuksen yhteydessä jo osittain ja selonteko sitten seuraa perässä

lisäksi peräänkuulutan niin kuin jo tuossa debatissakin sitä miksi näitä alueellisia talous ja työllisyysvaikutusselvityksiä ei tehty ennen tämän päätöksen tekoa

kyllä avoimuuteen kuuluisi se että näistäkin asioista reilu ja asiallinen arviointi olisi tehty ennen kuin kerrotaan mitkä varuskunnat joutuvat liipaisimen alle

arvoisa herra puhemies

näin iso ratkaisu olisi mielestäni edellyttänyt laajempaa julkista keskustelua näistä ratkaisuista ja olen ymmärtänyt että myös parlamentaarinen kontaktiryhmä olisi voinut olla aktiivisempi osa tämän uudistuksen valmistelua

molemmat näistä esityksistä ovat tällä hetkellä eduskunnassa ja nyt ensimmäisenä näistä kahdesta etenee tänne salikäsittelyyn valiokunnasta tämä sipoonkorven kansallispuisto ja toivottavasti sitten ensi viikon myötä saamme myös tuon selkämeren kansallispuistoasian valiokuntatasolla ratkaistuksi

on tietenkin selvää että tämä uudistus on hyvin laaja alainen ja puolustusvoimat on joutunut ottamaan tässä asiassa huomioon monia erilaisia näkökulmia mutta keskisuomalaisesta näkövinkkelistä tuntuu kyllä aika kohtuuttomalta että kuinkahan hyvin esimerkiksi keuruun osalta nämä odotettavat säästöt nyt sitten oikeasti toteutuvat

sipoonkorven kansallispuistoa ehdotetaan siis perustettavaksi valtion omistamille alueille jotka sijaitsevat sipoon kunnassa sekä vantaan ja helsingin kaupungeissa

kansallispuisto on osa tämän nopeasti kasvavan metropolialueen suojelu ja ekologista verkostoa ja tällä tietenkin pyritään myöskin hidastamaan luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä tällä alueella

itse uskon kyllä siihen että jos katsomme kokonaisyhteiskuntataloudellisia kustannuksia joita tästä ratkaisusta syntyy niin ne ovat mahdollisesti kyllä huomattavasti näitä ennakoituja odotettuja säästöjä suuremmat

tuolla alueella on monia luontoarvoja etenkin luonnontilaiset metsäiset kallioalueet ovat sellaisia jotka vähenevät hyvin nopealla vauhdilla koko metropolialueella ja tässä suhteessa sipoonkorven nyt perustettava kansallispuisto täydentää esimerkiksi espoon nuuksion kansallispuistoa ja muita tällä alueella olevia suojelualueita

esimerkiksi keuruulta on saatu viestiä siitä että varusmiehet ovat pysyneet hyvin palveluksessa keskeytyksiä on ollut vähän ja tulokset ovat olleet muutenkin hyvät

mutta oppositiolle on edelleen esitettävä se kysymys että kun täällä vaaditaan kovasti lisää rahaa puolustusvoimille ei saisi tehdä mitään rakenteellisia uudistuksia niin ne vaihtoehdot ovat jääneet kyllä hyvin vähäisiksi tässäkin keskustelussa

kuitenkin tämä lisääntyvä virkistyspaine ja kasvava kävijämäärä asettavat erittäin suuria haasteita kansallispuiston hoidolle opastukselle ja palveluiden kehittämiselle

tämä puisto on näihin perustamistavoitteisiin ja myöskin kävijä ja käyttöpaineisiin nähden pinta alaltaan varsin pieni ja varsin hajanainen

lisäksi uudet tähän lähelle sijoittuvat asuinalueet kasvattavat osaltaan puiston virkistyskäyttöpainetta ja tämän vuoksi valiokunta on tässä mietinnössä todennutkin että kansallispuiston ohella tällä alueella tärkeätä on se että näiden asuinalueiden väliin tarvitaan riittävästi viherkäytäviä ja tulevan asutuksen viereen myös helposti saavutettavia muita lähivirkistysalueita

valiokunta myös huomauttaa että koska tässä on kyse puistosta joka tulee todellakin asutuksen lähistölle monien muiden toimintojen lähistölle on tärkeää se että eri toimijoiden välistä yhteistyötä lisätään niin että erilaiset toimet ja tarpeet voidaan paremmin yhteensovittaa

maa ainesten ottamisesta valiokunta on todennut että tässäkin on huomioitava nämä alueen luonnonsuojelulliset ja maisema arvot ja alueella jolla on toimenpiderajoitus kaavoituksen laatimista varten on huolehdittava lisäksi ettei maa aineslupa tuota huomattavaa haittaa kaavoitukselle eikä turmele maisemakuvaa

valiokunta painottaa että kansallispuiston perustamisen jälkeen tulee nopealla aikataululla tätä aluetta yhtenäistää ja laajentaa erityisesti helsingin ja valtion välisin maanvaihdoin

lisäksi tulee selvittää myös mahdollisuuksia muiden tahojen kuten esimerkiksi uudenmaan virkistysalueyhdistyksen ja valtion välisiin maanvaihtoihin ja alueiden liittämiseen tähän kansallispuistoon koska muuten tämä alue jää liian pirstaleiseksi

arvoisa puhemies

tällä hetkellähän tuolla alueella on erillisellä voimaantulosäännöksellä jätetty metsästysvuokrasopimukset voimaan joten hirvenmetsästys alueella tällä hetkellä on mahdollista mutta metsästys esitetään kiellettäväksi

tähän sisältyy voimaantulon osalta siirtymäsäännös jonka mukaan metsästys on sallittua kansallispuiston alueella näiden voimassa olevien vuokrasopimusten mukaisesti kolmen vuoden ajan tämän lain voimaantulosta

tämän metsästysvuokrasopimuksia koskevan kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen tämän kiellon vaikutukset alkavat mahdollisesti näkyä noin viiden vuoden kuluttua tästä perustamisesta ja tähän on kiinnittänyt muun muassa maa ja metsätalousvaliokunta lausunnossaan huomiota että pitää näitä hirvieläinkantoja kyetä säätelemään koska tämä alue sijaitsee todellakin hyvin vilkkaasti liikennöityjen teiden varrella

ei me olemme tästä val valiokunta on halunnut tässä korostaa erityisesti poikkeusluvista päättävän metsähallituksen ja riistahallinnon kiinteän yhteistoiminnan kehittämistä jotta näiltä mahdollisilta hirvionnettomuuksilta voidaan mahdollisimman pitkälti välttyä

nämä meidän alueemmehan muodostavat sellaisen rungon jolla pystytään säilyttämään kansallisesti ja myös kansainvälisesti arvokkaimpia luontoalueitamme

harva lähtee jyväskylän korkeudeltakaan pallakselle asti ilman että käyttää yhtään mitään tuon alueen palveluita hyväkseen joten kyllä sitä työllisyyttä tuetaan

olemme huolissamme tästä rahoituksesta ja olemme esittäneet tässä mietinnössä toistaneet oikeastaan huolen jonka olemme sanoneet jo aiemminkin että kansallispuistojen määrärahatasoa tulisi pysyvästi korottaa

kyllä siellä toimintaa on aivan riittävästi

tiusanenkin totesi myös valiokunnassa tuotiin esille se että rakentaminen olisi voitu hoitaa myös puiston ulkopuolelle ja saada näin työllisyyttä ja elinkeinoja tuettua

muilta osin viittaan tähän valiokunnan mietintöön joka oli yksimielinen ja totean näin että ympäristövaliokunta ehdottaa siis yksimielisesti että sipoonkorven kansallispuisto perustetaan

pahoittelut ensin siitä että edustaja kiljusen jo edellisessä puheenvuorossa esittämään kysymykseen jäi äsken vastaamatta joten siihen vastaus ensin

itse olen sitoutunut siihen että kun hallitus on tämän kotihoidon tuen puolittamisen linjannut niin vien sitä eteenpäin tässä suunnitellussa aikataulussa ja suunnitellulla tavalla ja siihen liittyy tietenkin myös se kysymys tästä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisesta joka täällä on tullut esille

ja silloin se pitäisi tietenkin jos jonkinnäköistä uutta aikataulua tälle asialle ajateltaisiin myöskin katsoa sitten sillä puolella joka koskee sitä subjektiivista päivähoito oikeutta tämä sama kysymys ja se kuuluu tietenkin taas opetusministeri kiurun puolelle

tietenkin näitä erilaisia malleja tässä voidaan harkita mutta tässä vaiheessa olen sitoutunut viemään tätä siinä mallissa eteenpäin jonka hallitus on yhdessä päättänyt

mitä sitten tulee näihin kysymyksiin siitä että tästä keskustelusta saattaa saada sellaisen kuvan että ikään kuin lapsen hoitamiseen ei olisi enää mitään muita tukimuotoja kuin kotihoidon tuki niin meillä on kuitenkin tässä valtakunnassa edelleen yksityisen hoidon tuki joka tulee hyvin avuksi esimerkiksi niissä tilanteissa joissa esimerkiksi isovanhempi tai joku muu tulee kotiin hoitamaan lapsia kun vanhemmat ovat töissä

sen lisäksi me olemme tehneet jo uudistuksen joka koskee joustavaa hoitorahaa jolloin vanhemmat voivat esimerkiksi molemmatkin tehdä töitä osa aikaisesti ja saada siihen tueksi sitten joustavaa hoitorahaa

että ei tässä nyt aivan ilman tukimuotoja olla perheitä kyllä jättämässä ja mielestäni se on virheellinen kuva jos sellainen tästä keskustelusta syntyy

edustaja tölli täällä toivoi kaikille lapsillemme hyvää tulevaisuutta

mutta kun olemme tässä taloustilanteessa niin on aivan selvää että silloinhan täytyy katsoa kokonaisuuksia ja miettiä mistä joudumme näitä säästötalkoita käymään läpi

meidän pitää katsoa tätä kokonaisuutta ja olen sitä mieltä että tällä kompensaatiolla jota nyt tässä suunnitellaan pystytään kuitenkin hyvin monien perheiden ja hyvin monien vanhempien ja myös lasten kannalta tätä lapsilisäleikkausta pehmentämään

mutta puhemies perussuomalaisten vastaus täällä tänään mielestäni osoittaa kyllä todeksi että perussuomalaisten puolue vaikuttaa edelleenkin vahvasti olevan tällainen yhden miehen show mutta valitettavasti tätä isoa kriisiä jossa me olemme ei ratkaista sellaisella näytelmällä jota täällä tänään näimme

odotin sitä että edustaja soini ja joukkonsa olisivat esittäneet puhemies meille vaihtoehdon todellisen ja realistisen vaihtoehdon

mutta sen sijaan kuulimme tällaisen talouspoliittisen katsauksen jonka sisään oli sitten rakennettu tällaisia eu herjoja joiden ilmeisesti olisi pitänyt naurattaa

tässä hallituksen esityksessä mielenterveyslakia ehdotetaan muutettavaksi niin että myös muu kuin virkasuhteessa oleva laillistettu lääkäri voisi lähettää todennäköisesti tahdosta riippumattoman psykiatrisen sairaalahoidon tarpeessa olevan potilaan sairaalaan sen selvittämiseksi tulisiko tämä ottaa tarkkailuun ja mahdollisesti myöhemmin määrätä hoitoon

arvoisa puhemies

haluan aloittaa sellaisella kokemuksella kun olin elokuussa itämeri parlamentaarikkojen tapaamisessa pietarissa

ensinnäkin täällä puhuttiin edustaja juvonen kysyi tästä potilasturvallisuudesta ja siitä mihin suuntaan kehitys on menossa

siellä keskusteltiin monista asioista jotka vaikuttavat itämeren alueen kansalaisten ja kansallisvaltioiden asemaan ja siellä syntyi yksimielisyys siitä että nuorten asemaan näissä itämeren maissa pitää voida nykyistä paremmin vaikuttaa

lääkärin on ennen lähetteen laatimista arvioitava onko potilas mielisairas

varmasti on niin että tänä päivänä tehdään ehkä myös ilmoituksia enemmän mikä on toisaalta hyvä asia ja sillä tavoin nämä lukemat voivat olla vähän erilaiset kuin ehkä joskus aikaisemmin

olin tietenkin hyvin iloinen puhemies voidessani kertoa suomalaisesta tavasta joka tässä budjetissa otetaan käyttöön eli meidän yhteiskuntatakuustamme nuorille

myöskin muistutan että tuossa parhaillaan lausunnolla olevassa sote laissa on erittäin hyviä pykäliä joilla pyritään tätä laatua varmistamaan

lääkärin on ennen lähetteen laatimista otettava kantaa siihen heikkenisikö potilaan tila jos tätä ei toimitettaisi hoitoon tai olisiko tämä sairautensa takia vaaraksi itselleen tai muille

siellä kansainväliset kollegat kovasti kyselivät tuon kokouksen jälkeen ja tauoilla mitä se tarkoittaa ja mitä oikeasti teemme nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja voiko pitää paikkansa että todellakin tällainen malli on jo oikeasti olemassa koska monet siellä kokouksessa ajattelivat että se on jotain kaukaista utopiaa joka vaatii vielä paljon paljon ponnistuksia

kyllähän kyse on loppuviimeksi ammattitaidosta

edelleen muistutan siitä että tämä laitospaikkojen vähentäminen joka rakennepaketissa on sisällä ei tarkoita suinkaan sitä että niitä ikäihmisiä jotka tällä hetkellä jossakin laitoksissa tai palveluasumisen piirissä ovat aletaan jonnekin kotia takasin kelkkomaan

tämän halusin kertoa siksi että mielestäni meidän suomalaisten on syytä myös olla ylpeitä monista niistä malleista ja lainsäädäntöhankkeista joita tässäkin talossa eteenpäin viedään

ei suinkaan vaan meillä on tavoite säästää niistä kustannuksista niistä tulevista kustannuksista ja tehdä sitä rakenteellista muutosta joka meillä esimerkiksi ruotsiin nähden on aivan lapsenkengissä

kovin pettynyt tässä mielessä olin kyllä tämänpäiväiseen keskusteluumme ja debatointiimme täällä jossa maalattiin hyvin synkkiä kuvia suomalaisesta tulevaisuudesta meidän kansakuntamme tulevaisuudesta ja yksittäisten kansalaisten tulevaisuudesta

meillä ihan liikaa edelleen makuutetaan ihmisiä terveyskeskusten vuodeosastoilla kun he hyvällä kuntoutuksella pystyisivät palaamaan kotiin tai johonkin muuhun tuetumpaan muotoon niin että kyllä meillä tätä rakenteellista uudistusta tässäkin mielessä pitää viedä eteenpäin

eduskunnan oikeusasiamies ja myöhemmin korkein hallinto oikeus ovat ratkaisuissaan kiinnittäneet huomiota siihen että mielenterveyslain säännökset eivät ole ajan tasalla siltä osin kuin lääkärin tehtäviin tosiasiallisesti sisältyy julkisen vallan käyttöä

vaikka toki ymmärrän että haasteetkin ovat todella suuret ei pitäisi myöskään syyllistyä turhaan pelotteluun silloin kun sellaiseen ei välttämättä ole aihetta

no kysyitte myös siitä miten tätä vanhuspalvelulain seurantaa tehdään nyt ja täällä oli muitakin kysymyksiä siihen liittyen

arvoisa puhemies

olisi paljonkin kommentoitavaa mutta ehkä ihan tähän kärkeen jätän sitten mahdollisuuden palata myöhemmin muutamiin puheenvuoroihin totean vielä sen että kun täällä todettiin että arkielämästä tulee viestejä jotka kertovat että tilanne ei ole hallinnassa siten että ihminen voisi saada sen paikan jostakin muualta kuin kotoa silloin jos hän on turvaton yksinäinen ja tarvitsee apua niin kyllä nämä viestit ovat minullekin erittäin tuttuja

haluan puuttua tässä lyhyessä puheenvuorossani vain muutamaan seikkaan nostaa ensinnäkin tuon nuorten yhteiskuntatakuun sille kuuluvalle paikalleen

tiedot ovat tästä sitten käytössä marraskuussa ja sen jälkeen hallitus sitten tietenkin katsoo onko tämä eduskunnan edellyttämä tavoite toteutunut eli se että suositukseen päästään joka ikisessä paikassa ja sitten tehdään sen mukaiset johtopäätökset

mielenterveyslaissa ei ole tällä hetkellä eroteltu virkasuhteisen lääkärin ja muun lääkärin tehtäviä tarkkailuun lähettämisen ja siihen liittyvän virka avun osalta

valitettavasti vain se ei ole muuttunut samalla tavalla todeksi kuin nyt tämän hallituksen aikana tulee tapahtumaan koska tässä työssähän on mukana hyvin laaja joukko eri viranomaisia

tästäkin meillä on parhaillaan valmistunut selvitys ja tämän asian hoidon kehittämistä varten meillä on myös perustettu työryhmä

ymmärrän sen huolen jota moni omainen ja ikäihminenkin kokee tällaisen tilanteen edessä

tämä ei ole siis mikään pelkkä työhallinnon projekti vaan tässä otetaan huomioon myöskin hyvin laajalla rintamalla sosiaaliviranomaiset ja pyritään ehkäisemään ennalta sitä nuorten syrjäytymistä

tämä on potilaan hoitoonpääsyn kannalta ongelmallista kun otetaan huomioon että kaikilla alueilla virkalääkäriä ei tällä hetkellä ole saatavissa viipymättä laatimaan lähetteitä ympäri vuorokauden

osaaminen on kyllä hyvällä tasolla meillä niin että minä uskon siihen että ammattilaiset tunnistavat näitä sairauksia ja sitten hoidon taso on sillä tasolla jolla sen pitää ollakin

olin kyllä hieman surullinen kun kuuntelin tänään tuossa debatissa keskustan ryhmänjohtajaa joka totesi että on niin kovin vähän hyviä asioita tässä budjetissa joista voi puhua

potilaan toimittaminen tarpeen mukaiseen hoitoon nähdään tärkeäksi paitsi mielisairaudesta kärsivän potilaan itsensä takia myös sivullisten henkilöiden suojaamiseksi esimerkiksi tilanteissa joissa potilas on sairaudesta johtuvasta syystä väkivaltainen

merkittäviä kustannuspaineita ei käsitykseni mukaan tässä asiassa ole

mutta kyllä itse sanon omana kantanani sen että esimerkiksi paperittomien terveydenhuolto pitäisi tässä maassa ratkaista

kyllä tämä puhemies oli varsin kolkkoa kuultavaa varmasti niille sadoille ja tuhansille vanhemmille jotka ovat suru puserossa katsoneet oman nuorensa syrjäytymiskehitystä miettineet miten voisi auttaa miten voisi tukea jotta se oma nuori omasta elämänlangastaan saisi kiinni ja löytäisi jonkun paikan tässä yhteiskunnassa

tämän vuoksi lain muutoksia on valmisteltu myös tällä hallituskaudella ottaen huomioon laillisuusvalvojien ja tuomioistuinten ratkaisuissa esitetyt näkökohdat ja perustuslain vaatimukset

se on kysymys joka liittyy myöskin siihen että me havaitsemme ennakoimme niitä sairauksia joita mahdollisesti maassamme on mahdollisesti sellaisilla henkilöillä joilla ei ole asiakirjoja ja he eivät ole minkäänlaisten oikeuksien piirissä tänä päivänä eivät lapset eivät raskaana olevat naiset

siksi me tarvitsemme sote uudistuksen että me saamme niitä leveitä harteita toimintakäytäntöjä osaamista asennemuutosta kaikkea sitä mitä me tarvitsemme

koska myös muu kuin virkasuhteinen lääkäri voisi jatkossa laatia tarkkailulähetteen uudistuksen yhteydessä huolehdittaisiin siitä että hän toimisi tässä tehtävässään yhtä ankaralla vastuulla kuin virkasuhteinen lääkäri

tähän tämä nuorten yhteiskuntatakuu nimenomaan tähtää että kukaan ei tästä turvaverkosta pääsisi putoamaan vaan voisimme riittävän ajoissa löytää niitä keinoja jokaisen nuoren auttamiseksi

muita mielenterveyslain mukaisen tahdosta riippumattoman hoidon tarpeen arvioitiin liittyvän menettelyn vaiheita ei ehdotettaisi annettavaksi muulle kuin viranomaiselle

te tiedätte kaikki että meillä on tehty hieno selvitystyö tämä niin sanottu koho raportti ja me parhaillaan nyt sitten teemme ministeriössä siitä lähtevää valmistelutyötä

olen aivan samaa mieltä siitä että omaishoitajat ovat tämän yhteiskunnan suuri resurssi ja olen hieman huolissani siitä että kun itse tapaan omaishoitajia niin he tulevat juttelemaan näistä omista asioistaan ja ovat liian usein jaksamisensa äärirajoilla